tietenkin odotamme eduskunnan vastausta mutta nyt on on

mä eli etenemme ihan normaalisti kuten kaikessa käytännön eu toiminnassa sekä brysselissä että pääkaupungissa tehostetusti niin kuin on todettu

mutta kysymykseni haluaisin asettaa ministeri urpilaiselle

hetki sitten tässä kävi myös irlantilainen kollegamme eurooppaministeri joka seurasi meidän keskusteluamme ja jonka kanssa olemme esitelleet eu selonteon linjauksia

ja oletteko valmis noudattamaan juhana vartiaisen neuvoja mitä tulee esimerkiksi tuottavuuden lisäämiseen ja niitä neuvoja joita on annettu että yritysverotus todella säilyy kilpailukykyisenä maassamme

niin kuin pääministeri totesi nyt olemme identifioineet ne huolenaiheet joita irlannin kansalla on ja kevään mittaan nämä oikeudelliset takuut irlannille tulevat täsmentymään

lisäbudjettihan sisältää huolestuttavia tietoja yhteisöveron tuotosta

voimme hyvin keskustella näistä asioista kun hallitus antaa eu asioista selonteon kerää mennyt tähän yhteyteen vielä kaksi lisää kysymistä edusti jaakonsaari ja kaikkonen edusti keväällä

edustajat ovat kehuneet ja niin hallitus myöskin tekee että meidän nykyinen eun yhteensovittamisjärjestelmä on hyvä ja eduskunnan valiokunnat ovat aktiivisia eu työssä

haluan myöskin todeta että ministerikollegojen ministeri holmlundin ja ministeri braxin kanssa tulemme myöskin järjestämään kansalaiskuulemisen niin sanotusta tukholman ohjelmasta runsaan kuukauden kuluttua

mutta hyvät ystävät olen vakuuttunut siitä että meidän on tulevaisuudessa kiinnitettävä enemmän huomiota siihen että kaikkien jäsenmaiden hallinnon on täytettävä tietyt yhteiset kriteerit

ketju tässä yhteistyössä on niin vahva kuin sen heikoin lenkki ja kun me haluamme enemmän tiedonvaihtoa enemmän käytännön yhteistyötä tarvitsemme myöskin tämän tyyppistä benchmarkingia

on selvää että lissabonin sopimus antaa meille mahdollisuuden siihen mihin suomi koko jäsenyytensä ajan on pyrkinyt että voisimme liittyä euroopan ihmisoikeussopimukseen

se on todella ainutlaatuinen kansainvälinen järjestö jota valvotaan sekä tuomioistuimen että ulkopuolisen valvonnan kautta

vi är redo för en gemensam övervakning där det behövs

har ni följt med den svenska diskussionen

arvoisa puhemies

tänään blogissa voimme lukea koska käydään aktiivista puoluepoliittista keskustelua ruotsissa että siellä todetaan koska moderaatit ja sosialidemokraatit ovat sanoneet että he odottavat suomen ratkaisua että ruotsin puolustuspoliittisesta ratkaisusta ei päätetä suomen eduskunnassa

nyt on aika uudistaa budjetti tavalla jota me esitämme niin että me voimme suunnata varoja tulevaisuuden aloille mutta myöskin niin että eu voi itse tehostaa toimintaansa

tässä selonteossa on rakennettu porkkana jolla eu voisi todella käyttää säästönsä eikä aina käy niin että jos tehokkuutta lisätään syntyy uhka että vain varat palautuvat

useassa kohtaa tässä selonteossa todetaan että olisi tullut yhteensovittaa paremmin tulevan yk strategian kanssa tulevan ihmisoikeusselonteon kanssa sellaista kohdentamista ja yhteensovittamista mihin edustaja haavisto myöskin viittasi

voi sanoa että se on kolmas tie joka tarkoittaa talouden avoimuutta työmarkkinoiden joustavuutta ja sosiaalista turvallisuutta ja oikea pohjoismainen se malli

puhevuoroja voi pyytää tuttuun tapaan vei painikkeella ja

värderade talman

toivottavasti sukupuolten vaikutusten arviointi voitaisiin kuitenkin tehdä vähän tarkemmin budjetissa että ennen kaikkea me muistamme myöskin elvytystoimissa että naisia ja miehiä kohdellaan tasapainoisesti

on erittäin tärkeätä siis että pohjoismaiden ministerineuvostossa ja pohjoismaisessa yhteistyössä on painotettu joutsenmerkkiä eli pohjoismaista ympäristömerkkiä

mutta hyvät ystävät jos tilanne on sellainen että pankki pystyy hyvin helposti muuttamaan esimerkiksi kotivaltionsa me näimme miten kiisteltiin kuka vastaa dexiasta ranska benelux hollanti vai mikä maa niin miten arvoisa valtiovarainministeri tehdään niin että sovitaan siitä monikansallisten suurten pankkien osalta kuka on päävastuussa jos ne toimivat useammissa maissa

se tulee olemaan erittäin tärkeää kun yritämme kehittää resurssitehokasta pohjoismaata mikä on entistä tärkeämpää kun huomaamme myös miten se oikeastaan kuvastuu jo arktisessa yhteistyössä miten raaka aineiden käyttö tulee entistä keskeisempään asemaan kun katsotaan mikä on kilpailukykyistä ja mikä ei

tänään on myöskin käyty keskustelua siitä asetetaanko velka ja tulokattoja kunnille

olemme pystyneet huomaamaan myös että pohjoismainen joutsen on monessa mielessä paljon tehokkaampi nopeampi ketterämpi ja käytetympi merkki ja siihen pohjoismaat luottavat mutta se vaatii edelleen kehittämistä ja toivon että sekä pohjoismaiden neuvosto että ministerineuvosto tukevat jatkossakin tätä työtä

samana päivänä kun kävimme tätä lähetekeskustelua niin ymmärtäisin että euroopan neuvoston ministerit olivat koolla ja olivat allekirjoittamassa niin sanottua brightonin julistusta

tiedämme että ministerikomiteaa johtaa tällä hetkellä iso britannia joka erinäisistä syistä on ajanut muutoksia euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimintaan

voi sanoa että heillä voi olla joitakin motiiveja jotka välttämättä eivät ole ihan puhtaita mutta ilmeisesti tästä julistuksesta kaikkein suurimmat sudenkuopat on jollakin tavalla ainakin peitelty

en kiellä etteikö tulisi tehostaa ihmisoikeustuomioistuimen toimintaa mutta paljon keskustelua herättivät ennen tätä brightonin kokousta sellaiset kirjaukset jotka mahdollistavat että jotkut jäsenmaat joihin kohdistuu valituksia pystyvät itse vaikuttamaan siihen mitkä asiat voivat tulla strasbourgin tuomioistuimen tutkittavaksi

samaan aikaan kun me keskustelemme tästä olemme myöskin suomen eduskunnassa eri valiokunnissa huolissamme siitä jos iso britannia ei ole valmis vielä joihinkin sanotaan varauksiin koskien euroopan unionin liittymistä tähän euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen

minä kysyn eikö ole näkynyt jonkin tyyppistä taktista silmää että toisaalta okei me hyväksymme brightonin julistuksen mutta se tarkoittaa myöskin että kaikkien pitäisi olla nyt ruodussa mitä tulee eun liittymiseen euroopan neuvoston koko ihmisoikeussopimukseen

sen lisäksi on käynyt ilmi että se on hyvin epäselvää kun lukee asiakirjoja mistä syystä iso britannia nyt oikeastaan haluaa vielä vaikeuttaa tätä liittymistä

otan näin kriittisen sävyn asiaan tästä ison britannian vastustuksesta koska nyt on jo kulunut yli kaksi vuotta siitä kun lissabonin sopimus astui voimaan mikä mahdollisti tämän uuden sopimuksen kirjoittamisen

arvoisa puhemies värderade talman

me tiedämme että suomen tavoitteena on koko eu jäsenyytemme aikana ollut se että eu pystyisi liittymään euroopan neuvoston sopimukseen

tällaisia kysymyksiä tulee meidän asettaa tässä yhteydessä ja toivon että meidän parlamentaarikkomme ainakin ovat tässä suhteessa aktiivisia samoin että he ovat erittäin aktiivisia sen suhteen että on monta euroopan neuvoston maata jotka ovat maina mukana järjestössä mutta eivät täytä esimerkiksi mitä tulee vaaleihin niitä normeja joita voidaan asettaa

venäjällä ei hyväksytty kaikkia puolueita mukaan duuman vaaleihin ja hyvin mielenkiintoisella tavalla estettiin myöskin grigori javlinskin ehdokkuus presidentinvaaleissa

todettakoon myöskin että alaikäisten hakijoiden määrä on suurempi muun muassa norjassa ja tanskassa kuin suomessa elikkä se myöskin näistä ankkurilapsista

on totta että yhdessä vaiheessa ruotsi muutti linjaustaan vähän aiemmin kuin me irakin osalta mutta me muutimme kun turvallisuustilanne oli parantunut ja huhtikuussa irakia arvioitiin toisella tavalla

kysyn siksi onko näin että on oikein että kai tietää

venäjä ei venäjän edustajat osallistuvat euroopan neuvoston toimintaan täysillä valtuuksilla vai onko heidän asemastaan käyty tästä keskustelua miten käy kun heidän duuman edustajien valtakirjat katsotaan asianomaisissa valiokunnissa

somalian osalta todettakoon että ruotsin migrationsöverdomstol ei hyväksynyt ruotsin migrationsverketin linjausta mitä tulee somalian tilanteeseen vaan siellä käytäntö on aika samanlainen

meillä on tällä hetkellä muun muassa ongelmana että noin satakunta täytäntöönpanokieltoa strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimessa koskee muun muassa kreikan järjestelmää

mutta tyydytyksellä todettakoon että meillä nyt tänä vuonna on ollut kuukausia jolloin migri on tehnyt enemmän päätöksiä kuin on ollut hakijoita että se on siinä mielessä

on totta että ne olivat kauan paikallaan mutta esimerkiksi on pitkään ollut vaikeata saada yhteisymmärrys valtion ja kuntaliiton välillä miten paljon palveluja tarvitaan

ja kun me katsomme mitä käytännössä kunnat saavat niin muun muassa niistä satsauksista jotka tulevat opetusministeriön budjetin kautta valmentavan koulutuksen pidentäminen viime vuonna vuoden pituiseksi puolesta vuodesta on erittäin tärkeä satsaus

sitten moni kysyi siitä milloin muutokset tulevat turvapaikanhakijoiden käteiskorvaukseen

mutta meidän on huolehdittava siitä että kustannukset ovat kohtuullisia myöskin koko vastaanottojärjestelmässä ettei omatoimisuutta myöskään lyödä alas

tässä on sanottu että eun ulkopolitiikka on ollut tehotonta

mainitaan että suomi on ollut aktiivisena johtavassa asemassa koskien muun muassa enemmän tukea mena alueelle serbian ja kosovon sovittelussa mdg tavoitteiden saavuttamisessa ja sitten att sopimuksen aikaan saamisessa

ongelmahan tässä brightonin julistuksessa kiitän edustaja sasia että hän valotti siitä yksityiskohtia on siinä että se voi sopia yhtä hyvin venäjälle kuin united kingdomille

me tiedämme että tällä hetkellä meillä on joukko maita joissa on suuria puutteita esimerkiksi nimenomaan tuomioistuinten toiminnassa

arvoisa puhemies

tällä tavalla että me olemme esittäneet selonteon ja käymme tätä eduskuntakeskustelua kunnioitamme nimenomaan parlamenttia ja minun mielestäni koko teidän läsnäolonne nyt näin runsaslukuisena tekee sen että eduskunta on keskiössä ja meillä on runsaasti mahdollisuuksia kampanjan aikana jatkaa tätä keskustelua

siksi kyseenalaistin tämän koska tässä julistuksessa on tiettyä riskiä ja niin kuin britit itse sanovat the proof of the pudding is in the eating eli kyse on siitä miten se pannaan täytäntöön

tämä on monta kertaa tullut ilmi eurobarometristä ja sitten kun kysytään kysymyksiä siitä miten tiedetään niin tietämys on paremmalla tasolla kuin monessa maassa mutta tietenkin on parannettavaa ja tämän keskustelun kautta myöskin tulee enemmän esiin

tiedämme myöskin että isolla britannialla itsellään on ollut vaikeuksia hyväksyä hyvin periaatteellisia kantoja jotka ovat olleet ihan ihmisoikeuksien ytimessä esimerkiksi oikeutta siihen että ei joudu vainon tai kidutuksen uhriksi

toisaalta pohjoinen ulottuvuus kun se nyt on aitoon partneruuteen nojautuva toimii paremmin mutta tietenkin islannin kansa nyt ratkaisee muun muassa oman suhtautumisensa vaaleissa hakeeko se jäsenyyttä vai ei

arvoisa puhemies

on ollut sellaisia tapauksia joissa isolla britannialla on ollut vaikeuksia hyväksyä strasbourgin tuomioistuimen ratkaisua ja valitettavasti uskon että tämä on ollut yksi syy jonka takia ukn puolelta on ollut halua esittää tällainen julistus ja toimia sen puolesta mutta on selvää että tuomioistuinten toiminta niin kuin minä sanoin vaatii myöskin uudistamista koska oikeus saada asiansa nopeasti käsiteltyä on myös erittäin iso osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä jonka puolesta meidän on toimittava

toisaalta edustaja lohi halusi varmentaa oliko se totta mitä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sanoi tästä järjestyksestä niin sanotussa pankkien pääomittamisessa ja se selviää tietysti valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä

teki myöskin todella mieli niin kuin edustajat kumpula natri ja uotila todeta että on tärkeää ainakin historiankirjoituksen kannalta että edustaja tiilikaisen muotoilu tästä kannusta ja litroista ei kyllä ole se pätevä

edellisellä kaudella sitouduttiin siihen että päästään tähän yhteen litraan

sitten voin sanoa että tässä tilanteessa kun me elämme euroopassa ja näemme että ihmisoikeuksia loukataan myöskin eu maissa pitää olla erittäin tarkka mihin suuntaan mennään

suomella oli muita malleja mutta muut mallit olivat ehkä muille maille liian kalliita ja siksi pystyttiin silloin maaliskuussa torppaamaan nämä vakuudet ja esitettiin muita malleja esimerkiksi enemmän pääomittamista mutta muilla ei sitten ollut siihen mahdollisuutta

voi olla että se sanonta jonka me olemme äskettäin kuulleet että enemmistö ei aina ole oikeassa ja parlamentti ei aina ole oikeassa pitää paikkansa myöskin näissä demokratioissa

ne mitkä torpattiin maaliskuussa olivat vain nämä vakuudet mutta efektiivinen kapasiteetti niin sanottu litrakapasiteetti oli tässä todellisuudessa

en kyllä myöskään pidä siitä edustaja tiilikaisen muotoilusta että hallitus ei olisi tiukasti edellisten sääntöjen sitoma ja niitä tiukasti edellyttävä mitä tulee kreikan seuraaviin lainaeriin

muun muassa seuraavat lainaeräthän ja tulevan paketin tulevaisuus ovat riippuvaisia siitä ja laina tuettuna hakikin tulevaisuus mihin troikka komissio ekp ja kansainvälinen valuuttarahasto päätyy arvioinneissaan

edustaja kontula on aivan oikeassa siinä että pitää katsoa myös pankkijärjestelmää millä tavalla se pelastetaan

euroopassa sanotaan myöskin että joka kerta pankkien pelastaminen tulee kalliimmaksi ja kalliimmaksi sillä takuujärjestelmällä minkä me olemme nyt luoneet ja siksi mielestäni on hyvä että suomen hallituksella on valmius keskustella euroopan niin sanotusta pankkiunionista joka ei välttämättä merkitse mitään perussopimuksen muutosta vaan yhteistä vastuuta joistakin suurista pankeista

edustaja pekkarinen on erittäin helppoa sanoa että muut hoitakoot pankkinsa kun me tiedämme että kaikilla ei ole siihen varaa ja kun meillä suomessa ei todellakaan ole hirveän montaa omaa pankkia niin sanotusti hoidettavana

finland är i dag i ett djupt bekymmersamt ekonomiskt läge

arvoisa puhemies

on selvää että on hyvä että meillä on kansalaisaloite tänään keskustelussa ja kannatan niitä esityksiä joilla me esimerkiksi järjestäisimme niin avoimia kuulemisia kuin mahdollista

silloin meillä on aito mahdollisuus tutustua siihen mitkä ovat parhaat tavat tietää ja mitata miten eläimet jaksavat

en ole niin vakuuttunut että meillä kaikilla olisi tämä tieto eikä se ollut mitenkään selvää kun esimerkiksi eläinsuojeluryhmä kuuli asiantuntijoita näistä asioista

on erittäin tärkeätä myöskin että meillä on eläinlääkäreitä jotka auttavat tämän eläinten hyvinvoinnin kehittämisessä ja että jalostus tapahtuu niin että eläimet jaksavat niin hyvin kuin mahdollista joten toivon että me voimme tässä hyvässä hengessä jatkaa käsittelyä jolla parannamme elinkeinon ja eläinten olosuhteita